silloin kun kokeilulupia annettiin niin eihän niin ykskaks löytynyt se laatu että muutetaan opiston kyltti ammattikorkeakouluksi tai että ammattikorkeakoulut rupesivat itse vähän toimimaan liian paljon miniyliopistoina halusivat sinne omia jatkotutkintoja ja niinpäin pois ja tutkimuspuolelle aika paljon laajuutta ja kun resurssit ovat rajalliset niin kaikkea ei voi saada eikä tehdä

viimesyksyisen tiedotteen mukaan ja teidän linjauksenne mukaan ajokorttihallinto siirretään liikenteen turvallisuusviraston trafin hoidettavaksi

en ole nyt ehkä ihan täysin kärryillä siitä miten tämä aiotaan tehdä mitä se tulee tarkoittamaan trafin osalta tarvitaanko siellä lisää henkilöstöä ja mitä se tulee tarkoittamaan jatkossa tavallisten ihmisten osalta kun tähän asti ajo oikeudestahan on päättänyt poliisi

minä pidän myös sitä järkevänä että meillä on duaalimalli edelleen olemassa mutta yhteistyötä kyllä voitaisiin tehdä laajemminkin yliopistojen ja korkeakoulujen välillä ja viittaan esimerkiksi yhteisten tilojen yhteisten kampusalueitten käyttöön tai opiskelijahuoltoon mitä täälläkin sivuttiin tässä terveydenhuoltokysymyksessä

se on todella tärkeä kysymys ja osittain voi olla niin että kun me olimme puolitoista vuotta sitten siinä tilanteessa että meillä oli todella paljon kustannusylityksiä niin saattaa olla että meillä ei ole ollut ihan riittävää osaamista parhainta käsitystä suhdannetilanteesta ja siitä miten se vaikuttaa sitten näihin kustannuksiin

arvoisa puhemies

rakenteellista uudistamistakin minä kannatan ja kun viittasin siihen viime vaalikauden ja hallituskauden keskusteluun siitä niin kysymys on hyvin pitkälle minusta siitä tehdäänkö rakenteellista uudistusta ylhäältäpäin käskien ja komentaen vai tehdäänkö se sieltä alueilta lähtien

se oli ainakin viime hallituskaudella semmoinen kysymys jossa keskusta joutui kyllä olemaan eri mieltä silloisten opetusministerien kanssa ja myös opetus ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa

mutta nyt sitten löytyy sellainenkin hallitus joka ottaa kontolleen liikkuvan poliisin lakkauttamisen ja sitä kautta riskin mitä tapahtuu pidemmässä juoksussa liikenneturvallisuudelle

kun puhutaan indekseistä samalla on puhuttava myös itse perusturvasta eli eläkkeistä sosiaaliturvasta pienimmistä päivärahoista äitiyspäivärahoista sairauspäivärahoista ja niinpäin pois

eihän rakenteellinen kehittäminen ole vain sitä että laitetaan kartta ja osoitetaan suunnat mitkä menevät yhteen ja se on tässä

paloniemi kysyi näistä lipputuista

minulle on tullut sellainen olo että hallitus enemmän tai vähemmän haluaa tässä eläkeuudistusasiassa olla työmarkkinajärjestöjen selän takana ja itse asiassa kun muistelen onko ministeri urpilainen tässä salissa ottanut ollenkaan minkäänlaisia kantoja vauhdittaakseen eläkeuudistusta ei tule kyllä yhtään sellaista tilannetta mieleen

otan esimerkiksi itä suomen jossa yliopistot ovat yhdistyneet

ja nyt käydään helmikuun loppuun mennessä läpi mikä on niin kuin oikein ja miten ne painopisteet ovat ja kehysriihihän on se paikka missä meidän pitää se kokonaisuus kaiken kaikkiaan sitten katsoa

toisaalta kun kuitenkin hänkin puhuu jatkuvasti rakenteellisista uudistuksista niin olisi hyvä kuulla hallitukselta selkeää linjausta siitä miten eläkeuudistusta viedään eteenpäin koska on riskinä että jos tässä mennään näillä aikatauluilla mitä on esillä ollut niin tulevista eduskuntavaaleista tulee eläkeikävaali

mutta sitä en pidä ollenkaan tavoiteltavana että nykyinen karelia ammattikorkeakoulu entinen pohjois karjalan ammattikorkeakoulu ja lähinnä kuopiossa toimiva savonia ammattikorkeakoulu hallituksen päätöksellä tässä toimilupaprosessissa laitettaisiin yhteen

sitten täällä ed

se ei minun mielestäni ole kyllä tavoiteltavaa eli tällä esimerkillä sanon että pitää lähteä sieltä alueilta eikä sillä tavalla että ministeriössä valmistellaan vaikkakin arviointineuvostoa hyväksi käyttäen heidän asiantuntemustaan ja sitten että valtioneuvosto näistä päättäisi

totean ensinnäkin sen että keskustassa katsotaan että me voimme hyväksyä tämän pitkin hampain tässä taloudellisessa tilanteessa mutta tämä sisältää kohtia joita me emme hyväksy ja palaan niihin kohta

se on hankalaa jos joudutaan semmoisia vuoroja lakkauttamaan joilla on aidosti liikkujia ja ihmisiä niissä busseissa mutta sitten sen sanon että sellaisen vakiovuoron pitäminen reitillä jossa ei ole kuskin lisäksi kuin pari matkustajaa ei ole kyllä kenenkään edun mukaista vaan siihen sitten tarvitaan niitä toisenlaisia palveluita jotka pystytään tekemään pienemmällä kalustolla

tässä tullaan tähän toimiluvan antamisprosessiin myös

täällä edustaja vahasalo sanoi että se että ammattikorkeakouluilla on erilaiset tehtävät ratkaisee sen että niitä ammattikorkeakouluja ei kannattanutkaan kirjoittaa tähän lakiin pykälään

indeksiturvan tarkoitushan on yksiselitteinen eli vuotuisilla indeksikorotuksilla turvataan eläkkeiden ja muun perusturvan ostovoimaa ja tämä ei todellakaan kosketa pelkästään näitä työeläkkeitä tai kansaneläkkeitä takuueläkkeitä vaan samalla sitten kaikkia niitä jotka on sidottu indeksiin

olen kyllä siitä eri mieltä ja kun äsken keskusteltiin siitä että jatkossa ammattikorkeakoulut olisivat myös pelkästään valtion rahoitettavia kuten pääosinhan ovat yliopistotkin vaikka yliopistot hankkivat myös omaa rahoitusta niin se kyllä minusta puoltaisi että ne ovat myös laissa kirjoitettuina

paaterolle

tunnen kotolahden ja aika monet hankkeet mitä täällä on mainittu erittäin hyvin ja totta kai tullaan katsomaan miten niitä pystytään edistämään ja viemään eteenpäin

tässä teillä ja meillä on suuri näkemysero

esimerkiksi kaikki kelan etuudethan on sidottu tähän kansaneläkeindeksiin ja sitten toisaalta työeläkkeitten osalta vaikkapa luopumistuki on sidottu taas sitten siihen indeksiin

meidän mielestämme se ei ole mahdollista ja sen takia keskusta katsoo että tämä niin sanottu maakuntapohjainen yleensä maakuntapohjainen tapa järjestää sosiaali ja terveyspalveluita olisi parempi

sen totean että jokainen kansanedustaja ymmärtää että jos on lakiin kirjoitettu rimpsu siitä mitkä ammattikorkeakoulut tässä maassa toimivat niin silloin ei niitä ihan yhtäkkiä laiteta kiinni tai lopeteta

jokainen tietää sen että se on meidän huoltovarmuuden ja meidän viennin ja tuonnin kannalta aivan elintärkeä kysymys

jos katsotaan tämän hallituskauden osalta minkälaista indeksipolitiikkaa täällä eduskunnassa hallituspuolueitten johdolla on tehty niin eihän se kovin johdonmukaista ole ollut

silloin toteutuisi se että otetaan laajemman alueen kokonaisvastuu huomioon ja ajatellaan yhteisvastuullisesti eikä sillä tavalla että vain sillä maakunnan keskuskaupungilla on valta määrätä isäntäkuntana mitenkä ne palvelut järjestetään vaan että koko maakunta olisi samana järjestäjäalueena sosiaali ja terveyspalveluitten osalta ja sitä kautta voitaisiin myös aina turvata sinne reuna alueille lääkäreitä sairaanhoitajia ja jotta lähipalvelut todella säilyisivät niin keskusta haluaa että turvataan ja taataan ja tehdään myös lähipalvelulaki

jos muistan oikein niin meillä on valtiontalouden ulkopuolella yhdeksän rahastoa ja taitaa olla niin että vaatii myös perustuslain mukaisen käsittelyjärjestyksen että niitä ei polkaista niin sanotusti lisätalousarvion vesiministeri olisin yrittänyt ajan lähes kaksi vuotta

mutta jos ne ovat valtioneuvoston hallinnassa eli sitä kautta annetaan se toimilupa ja vielä täällä tavoitellaan määräaikaisuutta minä en kyllä sitä ymmärrä miksi tavoitellaan määräaikaisia toimilupia emmehän me anna yliopistoillekaan sitä että ne toimisivat määräaikaisesti niin siitä kyllä haluaisin kuulla mihin se idea kaiken kaikkiaan perustuu

kysymys ei ole pelkästään todellakaan organisaatioiden eli maakuntaliittojen asemasta vaan maakuntien asemasta eli miten te näette tässä hallituksessa sen tulevaisuudessa

mutta tämä on minusta tärkeä kysymys nyt kun tämä lähtee valiokuntaan käsittelyyn että käsittelette vielä siellä asiantuntijoitten voimin sitä onko tämä järkevää että tämä toimilupaprosessi on irrotettu lainsäädännöstä sillä tavalla että on mandaatti annettu ministeriölle ja valtioneuvostolle vai pitäisikö pykälämuutos tehdä vielä täällä

ensimmäinen kysymys liittyy valtion budjettirahoitukseen

ja tämäkin keskustelu kyllä osoittaa sen että niin sosialidemokraatit kuin vasemmistoliitto näkevät sen nimenomaan niin että ensin tulevat kaupungit keskuskaupungit ja maakunnat saavat mennä

mutta syy miksi olen tässä ja esittämässä hetken päästä vastalausetta ja lausumaehdotusta on se että kun hallitus päätti keväällä kehysriihessään näistä indeksileikkauksista silloin hallituksella ei ollut mitään näitä hyvityskonsteja tähän asiaan mutta sitten elokuun budjettiriihessähän tulin työeläkkeen ja osaltaan ja

esimerkkejä on tässä keskustelussa tullut jo useita

eli pidän sitä erikoisena ratkaisuna ja mietin kyllä mielessäni onko hallituksen tahto niin että meidän muidenkin jäänmurtajien joita ruvetaan tässä pikkuhiljaa uusimaan pitäisi tulla suoraan budjettirahoituksella ja liikenneviraston alaisuuteen

eli kysymyshän on siitä että valtio haluaa ruveta kumppanuuteen muutamien keskuskaupunkien kanssa siitä että maankäyttö asuminen ja liikenne ovat heidän yhteisessä suojeluksessaan ja sitten maakuntaliitot ovat siellä reuna alueilla ja tehdään ikään kuin tällainen ohituskaista

tuli työeläkkeen osalta tämä kompensaatio eläketulovähennyksen kautta mutta jätettiin tekemättä kompensaatio näille kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille eli takuueläkkeen saajille ja kansaneläkkeen saajille ja niille joitten perusturva on sidottu kansaneläkeindeksiin

arvoisa puhemies

meillähän on tällä hetkellä kaksi monitoimimurtajaa jotka tekevät tätä offshore toimintaa ja nyt minua kiinnostaa tietää se mikä on hallituksen linjaus jatkoa ajatellen

olemme seuranneet mielenkiinnolla keskustassa ministeri rinteen puheenvuoroja myös puheenjohtajaehdokkaana ollessanne ja monista asioista olemme samaa mieltä

sellaista en halua

onko niin että nämä monitoimimurtajamme tulevat jatkossakin olemaan täällä offshore toiminnassa ja arktisilla alueilla niillä sopimuksilla mitä niillä nytten on niillähän on shellin kanssa sopimukset vai miten tullaan menettelemään

kun viimeksi tosiaankin maanantaiaamuna sanoitte tästä alempiasteisesta tiestöstä ja logistiikkatarpeesta että siihen pitäisi kiinnittää huomiota niin oletteko te valmis viemään minihallitusneuvotteluihin esityksen jossa tämä sadan miljoonan euron leikkaus peruutettaisiin

kun tässä yhteydessä aina keskustellaan siitä että on tärkeää että tätä suomalaista ice managementia jääosaamista hyödynnetään täydellä teholla niin näin se kyllä on

tämä oli hankala asia meille että nämä pienituloisimmat jätettiin tässä huomioimatta eli hallitus ei tiedosta että eläkeläisten keskuudessa tuloerot ovat jo muutenkin kasvussa

sitä kauttahan voitaisiin osittain ratkaista näiden muutamien kehittämishankkeitten rahoitusta ja saada väljyyttä budjetin puolelle tänne perusväylänpitoon

varmasti kaikkien tahto on se että ne jäänmurtajat suunniteltaisiin ja valmistettaisiin suomessa mutta varmaan halukkuutta on myös siihen että suomen osalta se ei olisi pelkkää valmistamista vaan voisi olla myös operointia siellä vaikeissa olosuhteissa

näiltä osin olisi kiinnostavaa tietää miten hallitus aikoo linjata tätä jäänmurtoa ensinnäkin jäänmurtajien uusimisen osalta otetaanko ne kaikki peräjälkeen budjettirahoituksen piiriin vaikka talous on valtiolla tiukassa ja mikä tulee olemaan tämän offshore toiminnan tulevaisuus suomen kannalta

eduskunta edellyttää että hallitus turvaa riittävän tasoisen ensisijaisen perusturvan ja antaa tänä syksynä eduskunnalle esityksen takuueläkkeen korottamisesta

minä ymmärrän että ministeri räsäsen pitää olla uskossaan vahva kun vie tällaista uudistusta eteenpäin mutta valitettavasti tämä ei kyllä minua vakuuta enkä usko sitä etteikö tällä olisi merkitystä nimenomaan sen liikennevalvonnan vähenemisenä

tulette pitämään huolen siitä että ihan lähitulevaisuudessa ne tavoitteet saavutetaan siirtäen vaihdettava eli että ei tulla täältä sanomaan että siellä heti tippuivat nämä tavoitteet ja tuloksellisuus

taajamien ulkopuolella liikennevalvonta vähenee

toiseksi raskaan liikenteen valvonta joka on todella aika mittava operaatio jossa olen ollut mukana liikkuvan poliisin kanssa katsomassa mitenkä se tehdään ja harmaan talouden torjunta vähenevät tämän myötä

asetus määrittelee miten viranomaiset voivat puuttua henkilöliikennemarkkinoihin

sitten se viimeinen asia on kyllä se että sitä toimintaa rupeaa siirtymään entistä enemmän sinne muuhun poliisilaitoksen poliisitoimintaan ja työhön

liikennöitsijöille voidaan myöntää yksinoikeuksia tai maksaa julkista tukea vain asetuksen mukaisella sopimuksella

palve lusopimusasetus edellyttää että kansallisessa laissa määritellään muun muassa toimivaltaiset viranomaiset kansallinen päätöksentekomalli palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen välillä sekä siirtymäaikasäännökset

nykyinen henkilöliikennelaki on lähtökohdiltaan täysin erilainen eikä sitä tämän vuoksi ole otettu muutoksen pohjaksi

nykyinen linjaliikennemalli ei vastaa palvelusopimusasetuksen vaatimuksia

arvoisa puhemies

pääministeri on slovakian presidenttiä tapaamassa ja tulee tänne jos ehtii

ministerit stubb ja soini ovat molemmat virkamatkoilla ulkomailla ja täällä varmaan entiset ministerit tietävät että aina eivät pysty ministerit peruuttamaan ja osallistumaan tänne

mutta sitten haluan sanoa että ymmärrän sen että opposition tehtävä on löytää hallituksesta kaikki mahdollinen vika ja väittää kaikki hallituksen syyksi mutta on yksi asia jota en kyllä allekirjoita

toimivaltaiset viranomaiset linja autoliikenteen osalta ovat hyvin pitkälle samat kuin nykyisinkin eli lääninhallitukset vielä tänä vuonna ja sitten jatkossa elyt kunnalliset viranomaiset sekä helsingin seudun kuntayhtymä eli ensi vuoden alussa alkava hsl eli nykyinen ytv

toimivaltaiset viranomaiset suunnittelevat palvelutason ja valitsevat siirtymäaikana palvelusopimusasetuksen mukaisen mallin ja markkinaehtoisen mallin väliltä

sitten totean edustaja rossin hyvään puheenvuoroon että on tarkoitus juuri niin että näitä aran avustusohjeita väljennetään sillä tavalla ettei voi olla niin että jos on hyvä tila hoivakodiksi niin siellä yksi neliö tai puoli neliötä ratkaisee ettei sitä voida käyttää

ja viittaan kyllä vielä siihen kun ministeri sanoi siitä että eivät ole investoineet ja tehneet muita kuin näitä ilmajohtoja että eivät ne yhtiöt tietysti laiskuuttaan ole sillä tavalla toimineet vaan sen takia että se on ollut edullisempaa ja että ne olosuhteet maasto ynnä muuta

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean ikääntyneiden työntekijöiden osalta että heidän osaltaan työurien jatkamisessa on ensisijaisesti oltava kysymys kyllä myös siitä että asenteet heitä kohtaan muuttuvat erityisesti työnantajien puolelta mutta koko yhteiskunnassakin

viranomainen voi hylätä reittiliikennelupahakemuksen jos hyväksyminen vakavasti vaarantaisi luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi selvästi joukkoliikenteen palvelutason määrittelyt

päivään mennessä esityksiä

haluaisin kysyä keitä sitä että mikä teidän mielestänne on työnjako hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä tässä työurakysymyksessä

linja autoalan kannalta riittävän pitkät siirtymäajat ovat välttämättömät jotta yritykset voivat selviytyä taantuman seurauksista ja niillä on realistiset mahdollisuudet suunnitella liiketoimintaansa useampien vuosien aikajänteellä

voimassa olevan henkilöliikennelain pykälä jolla oikeutetaan kunnat ja kuntayhtymät sopimaan seutu ja kuntalippujen hinnoista liikenteenharjoittajien kanssa on eu oikeuden vastainen

toimivaltainen viranomainen voi halutessaan myös kilpailuttaa rautatieliikennettä koskevat sopimukset

hallituksen esityksessä esitetään että toimivaltaisia viranomaisia olisivat rautatieliikenteen osalta liikenne ja viestintäministeriö sekä helsingin seudun liikennekuntayhtymä hsl omalla toimivalta alueellaan eli helsingissä espoossa vantaalla kauniaisissa keravalla ja kirkkonummella

arvoisa puhemies

virastouudistusasioista ja tästä sijoituspaikkakuntien valinnasta olen saanut paljon kyselyjä ja ymmärrän hyvin että varsinais suomestakin sitä kysytään

oli monia eri kriteereitä

yksi tärkeä asia oli että maakuntien liitot olivat itse esittäneet alueellistamisen koordinaatiotyöryhmälle alkusyksystä omia paikkakuntiaan mutta sitten yksi tärkeä kysymys on se että vuosi sitten iltakoulussaan hallitus kävi läpi mitä oli alueellistettu edellisen hallituksen aikana edellisellä vaalikaudella ja ne tiedot osoittivat että etelä suomi ja länsi suomi olivat pärjänneet huomattavan paljon paremmin ja sen kannanoton mukaisesti otettiin

ensinnäkin palvelusopimusasetuksen mukaisen sopimuksen yksinoikeudesta kaukoliikenteeseen toiseksi kaukoliikenteen ostosopimuksen ja kolmanneksi lähiliikenteen ostosopimuksen

otettiin kanta että pitää muuhun maahan myös laittaa näitä alueellistamisasioita enemmän eli itä ja pohjois suomeen ja se on kyllä painanut siinä kun näitä paikkakuntia on tässä valittu

on ollut viime päivinä aivan selvä asia että hallituksen sisällä on suuria ristiriitoja siitä mikä tämä teidän sote mallinne on

rautatielain kohta jolla vr osakeyhtiölle on myönnetty yksinoikeus henkilöliikenteeseen on ristiriidassa palvelusopimusasetuksen kanssa koska asetus sallii yksinoikeuden myöntämisen vain sopimuksella eikä kansallisella lainsäädännöllä

todellakin hetki sitten me kaikki saimme tekstiviestinä kännykkäämme sen että oikeusministeri ei pidä tätä perustuslain mukaisena ja myös viestin siitä että hallitus aikoo käsitellä tätä asiaa lähiviikkoina

kaunistolle sanon että haluan muistuttaa kaikkia tässä salissa olleita että ei ole kovin monta kuukautta siitä kun liikennepoliittinen selonteko hyväksyttiin ja siinä päätettiin myös niistä uusista yhteysväleistä mitä peruskorjataan tai jopa rakennetaan uudestaan

tästä valmisteluprosessista totean että se on ollut pitkä ja vähän kivikkoinenkin jos voisi näin todeta

työsuhdematkalipun osalta totean että siinä on ollut tämän syksyn ajan työryhmä valtiovarainministeriön johdolla ja liikenne ja viestintäministeriö siihen osallistuu

tätä on valmisteltu erittäin tiiviissä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kans sa pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan suomen kuntaliiton työntekijäjärjestöjen sekä liikenteenharjoittajien ja heidän järjestöjensä edustajien kanssa

en edes tiedä tällä hetkellä tarkkaan sitä minkälainen se malli on mutta jokainen tietää että työsuhdelippu on uudistettava jotta se on aidosti kannustava ja sitä halutaan todellakin käyttää edustaja rajala oli tästä on henki oli kiinalaista

voin todeta kun katson tätä joukkuetta joka tässä edessäni on että tiedätte myös että kaksi erityistä kysymystä jotka ovat herättäneet keskustelua ovat olleet nämä siirtymäajat mikä on siirtymäaikojen kesto ja sitten ne pelisäännöt niissä ja toisena kysymyksenä liittyen tähän markkinaehtoiseen liikenteeseen tämä ennakkosääntely mitä sillä on mahdollista tehdä

sitä on viikkoja nyt kyllä hiottu ja olin itse viikko sitten heidän liittovaltuustonsa kokouksessa ja uskon niin että saadaan semmoinen hallituksen esitys aikaiseksi että sitä voidaan turvallisin mielin viedä eteenpäin

se lähtee lausuntokierrokselle tammikuun puolessavälissä virkamiesten versiona ja sen jälkeen katsotaan nämä taloudelliset vaikutukset ja lausuntojen yhteenveto

rönniä arvostan siitä että olette samaa mieltä kuin minäkin että tässä on vähän jokaisella vastuuta perusväylänpidon rahoituksesta

meidän pitää erilaisilla toimilla edistää sitä että joukkoliikennettä käytettäisiin myös suomessa enemmän että se kulkumuotona kasvaisi entisestään

mutta sitten tämä evästys hoidon tasosta

saan siitä valtavan paljon päivittäin palautetta näin talvisaikaan ja olen varma siitä että minun täytyy paneutua ja pyytää siitä tarkempi selvitys miten tiehallinto sen itse näkee